tulee näitä maaryhmiä ja nämä maaryhmät vielä pirstoutuvat esimerkiksi afrikassa suhteessa siihen mitä kehitysmaat itse haluavat tältä yhteistyöltä euroopan unionin kautta

etsitään väylä näiden intressien yhdistämiseksi

te puhuitte kovasti yrittäjyydestä mutta kaikki tietävät että jotta haja asutusalueella voitaisiin elää tarvitaan elinkeinoja tarvitaan yrittäjyyttä

mitä suomi voisi tässä tehdä suomena ja eun kautta jotta myöskin epa järjestelyn kautta voitaisiin tukea kehitysmaiden omaa maataloustuotantoa ja myöskin ehkä näitä pienviljelijöitä

tämä on kiinnostava kysymys myöskin sen takia että täällä on viitattu siihen että ruotsissa niin kuin tietysti kaikissa demokratioissa vaalit tuovat uutta johtoa saattavat muuttaa ajattelutapaa saattavat muuttaa painotuksia

kun tämän hallituksen aikana ja kiitän siitä ulkoministeri puolustusministeri pääministeri olette tehneet erittäin hyvää yhteistyötä ruotsin kanssa laajentaneet yhteistyöaluetta eri sektoreille minusta olisi hyvä että tämä yhteistyö kirjattaisiin alas ja sen yhteistyön tavoitteet ja tämäntyyppiset sekä sitä ajatellen että siellä joskus hallitukset vaihtuvat että sitä ajatellen että täällä hallitukset vaihtuvat

minäkin olen samaa mieltä siitä että perustuslakivaliokunta voi miettiä mikä on paras tapa kuulla eduskuntaa mutta tietysti täytyy muistaa että on myös asioita joihin liittyy luottamuksellisuutta

jos me täällä käsittelemme jonkun valtion itsenäisyyden tunnustamista josta vaikka valtioneuvosto ja presidentti olisivat teoriassa eri mieltä niin voi olla asioita jotka oikeasti liittyvät myös suomen etuun joita ei kannata kaikilla argumenteilla tässä isossa salissa käsitellä

arvoisa puhemies

olisin vaan lausunut tyytyväisyyteni tästä kansalaisaloitteen mukaantulosta nyt tähän uuteen esitykseen

arvoisa puhemies

laaksolle olisin halunnut kommentoida

olen aika huolestunut siitä ehkä ilmapiirin muutoksesta joka on vielä viime aikoina jyrkentynyt taleban on tullut lähemmäs kabulia tai kabuliin

mutta on erittäin hyvä asia että eduskunnan agendalle kansanedustajien agendalle voidaan tuoda tällaisen kansalaisaloitteen kautta joitain uusia asioita joita puolueet eivät ehkä ole ottaneet huomioon omassa toiminnassaan tai asioita jotka ovat poikkipoliittisia

olen seurannut aika läheltä suomen somaliyhteisöä joka aina silloin kun on jonkinlainen toivo rauhasta tai rauhantilasta ollut somaliassa on jo lähtenyt tutustumismatkoille käynyt mogadishussa käynyt katsomassa kotialuettaan joko voisi palata voisiko siellä elää ja asua

kyllä kai se on tällainen saigon ilmiö josta jo yhdysvalloissa puhutaan tai viitataan siihen että voidaan joutua vetämään lännelle myötämieliset ihmiset evakuoimaan pois maasta jos taleban tällä tavalla hallitsemattomasti maassa saisi vallan

jotkut heistä ovat perustaneet yrityksiä esimerkiksi somalimaahan

siinä mielessä on hyvä että tämä aloite saadaan mukaan tähän uuteen perustuslakiin

tuomioja puhui tuosta että euroopan unioni ei ole käyttänyt sitä vaikutusvaltaa ja voimaa joka sillä kansainvälisillä kentillä oikeastaan olisi minne sitä jopa kutsutaan

ne jotka perustavat sinne kauppoja ja pitserioita ja muuta tällä hetkellä hargeisaan ovat siellä suomesta ehkä oppinsa saaneita somaleita jotka ovat saaneet täällä myöskin ammatillisen koulutuksen

minusta tämä on luonnollista ja tällaista vuorovaikutusta tapahtuu enemmän ja enemmän paitsi suomen ja somalian myöskin näiden muiden maiden välillä joista meillä on täällä ollut pakolaisia ja turvapaikanhakijoita mutta ei meidän näitä ihmisiä pidä syyttää siitä että heidän maansa asia jo

jäädä odottamaan että siellä jäsenmaissa tämä toiminta sallitaan tai brysselissä herätään vai rakentaa sellaisia kansallisia aloitteita tai pienemmille maaryhmille aloitteita jotka kiinnittävät muiden huomion ja ehkä sitten tuleekin tämä halu koordinoida ja toimia yhdessä

olen huomannut että monissa kansainvälisen politiikan mutkissa tämä tapahtuu sitä kautta että joku on aktiivinen ja alkaa esittää asioita ja silloin muut sanovat että hei hei koordinoidaanpas tätä vähän ja näin poispäin

täällä on puhuttu venäjä politiikasta täällä on puhuttu arktisista kysymyksistä mutta myöskin muissa rauhanvälitykseen ja kriisinhallintaan liittyvissä asioissa voitaisiin etsiä like minded maita ja myöskin sillä tavalla vähän patistaa euta tähän parempaan koordinaatioon

ensinnäkin edustaja komi ja muutamat aikaisemmat ovat kysyneet tästä team finlandin roolista ja myöskin tästä yhteistyöstä joka ulkoministeriössä tapahtuu ulkomaankaupan ja kehityksen välillä

itse olen ollut pääministerin kanssa tansaniassa ja etiopiassa ja meillä on suunnitteilla matka myöskin ulkomaankauppaministerin kanssa sitten vielä tämän kauden aikana

olemme myöskin puhuneet sisäministerin kanssa näistä humanitäärisen avun markkinoista ja siitä millä tavalla suomalaiset yritykset on kaiken maailman katastrofitalon tekijää ja vedenpuhdistuslaitteen valmistajaa ja muuta pääsisivät näihin isoihin humanitäärisen avun markkinoihin

eli on erilaisia ajatuksia siitä miten tätä kaupallista yhteistyötä ja markkinoita jotka aukeavat kehitysyhteistyössä tai humanitäärisessä avussa suomalaiset yritykset paremmin voisivat hyödyntää ja tietysti myöskin tätä jatkumoa sitten siitä kehityksestä kaupalliseen toimintaan esimerkiksi monissa afrikan maissa missä on hyvin suuret bkt luvut

ensin mainitsitte innovatiivisia rahoituskanavia ja sanoitte että muut ovat olleet parempia kuin me ja sitten lopussa kysyitte näistä päästöhuutokauppatuloista

toinen on se että kun ne tulevat lisäbudjetin kautta ne tulevat keskellä vuotta niin niitä ei pysty kovin pitkäjänteisesti budjetoimaan esimerkiksi kahdenväliseen kehitysyhteistyöhön vaan ne täytyy sitten käyttää multikanavia multireittejä pitkin

näette sen ehkä nyt ensi vuoden budjettiehdotuksessakin sillä tavalla että meillä joiltakin multijärjestöiltä on vähennetty varoja ajatellen että sitten nämä päästöhuutokauppatulot tulevat korvaamaan näitä varojen pienennyksiä

mutta silloin huomio kiinnittyy näihin ensimmäisiin vastaanottajamaihin euroopassa kreikkaan ja italiaan ja huomasin että komissio oli kovistellut myöskin kreikkaa siitä että sormenjälkien ottaminen henkilöiden tunnistaminen pitäisi siellä saada vielä nykyistä tehokkaammaksi

kysymykseni on

kuinka paljon voimme euroopan unionin puitteissa lisätä tätä ensimmäisen vastaanottajamaan tehokkuutta näissä että sieltä ei tulisi ihmisiä tunnistamatta lävitse

nyt tavallaan ihmisiä tulee tunnistamatta myöskin tänne pohjoiseen

ensinnäkin pidän tämän islanti käsittelyn arvona sitä että eduskunnassa on laaja konsensus joka ei pane kotimaan puolustusta ja kansainvälistä harjoittelutoimintaa ja kansainvälistä osallistumista vastakkain

sillä on tavattoman tärkeä arvo ja monet ammattisotilaat korostavat miten tärkeää on verrata kykyjä oppia toisilta katsoa miten kalustot toimivat ettei käperrytä vain tänne murehtimaan omia puolustuksemme murheita vaan katsotaan mitä maailmalla tapahtuu ja mitä voidaan tehdä yhdessä ja mitä resursseja voidaan jakaa yhdessä

mutta olisin ministereiltä kysynyt siitä kun tavallaan helposti tulee sellainen kuva että pohjoismainen keskustelu on hyvin staattista että ruotsin puolustustilanne tai norjan puolustustilanne olisi ikään kuin kiveen hakattu

kun käy siellä niin oslossa ollaan hyvin huolestuneita arktisista alueista ollaan iso luonnonvarojen omistaja mutta pitäisi näyttäytyä siellä enemmän saada norjan näkyvyyttä myöskin sotilaallista näkyvyyttä alueella ja kun katsoo ruotsin viimeaikaista keskustelua tukholmaan tehdyn voiko sitä kutsua valehyökkäyksen ja puolustusvoimauudistuksen jälkeen ja muuta ei sekään ole mitenkään staattista

on tärkeää käydä tätä määrärahakeskustelua mutta vähintään yhtä tärkeää on katsoa aina sisältöä ja välillä sitten arvioida uudestaan saammeko niitä tavoitteita mitä haluamme kehitysyhteistyömäärärahoilla

minä puhun paljon tyttöjen koulutuksesta peruskoulutuksesta mutta kun katsoo kehitysmaita niin monissa kehitysmaissa sitten kun tullaan tähän ammattikoulutus ja korkeakoulutusvaiheeseen eliitti lähettää lapset ulkomaille ja eliitti uusiutuu

mutta tuntuu että puuttuu pätevä korkeakouluopetus puuttuu pätevä ammatillinen opetus ja monissa tämmöisissä korkeakouluissa kun käy niin puuttuu myöskin tietotekniikka jota suomella olisi tarjota

arvoisa puhemies

me voisimme luoda auttaa kirjastoja yliopistokirjastoja syntymään näissä kehitysmaissa itse asiassa aika pienin panoksin auttaa tätä maiden koulutusta myöskin suomalaisen tietotekniikkaosaamisen kautta

olen samaa mieltä että aikataulullisesti tämän pitäisi mennä paremmin yksiin tämän hallituksen valmistelun kanssa ja tavallaan tarjota suoraa inputia siihen työhön eikä tehdä ehkä niin erillistä työtä kuin tällä kertaa

ministeri stubb puuttui tähän nato kysymykseen ja välillä minua huolestuttaa tämmöinen kremlologinen lähestymiskulma että viilataan sitä yhtä sanaa millä natoa kuvataan tai suomen suhdetta natoon kuvataan eikä niitä käytännön yhteistyömuotoja joita on kuitenkin aika paljon menossa

on tullut tässä jossakin yhteydessä myöskin esille miten eri ministeriöt ei vain puolustusministeriö vaan muut ministeriöt ovat valmistelussa mukana kun ajatellaan laajaa turvallisuuskäsitystä

arvoisa puhemies

kun ministeri väyrynen puhui näistä kehitysponnisteluista niin itselläni on se huoli että kehitysponnistelut todella ovat osa niistä jääneet tai juuttuneet sinne kabuliin

mutta se viiteryhmä on varmasti meidän eu kumppanimme ruotsi saksa itävalta irlanti keiden kanssa haluamme nyt tehdä muutenkin tätä turvallisuus ja puolustuspoliittista yhteistyötä

tämä tulee myöskin näiltä joukkojen komentajilta suomalaiselta joukkojen komentajalta pohjoisesta virolaiselta etelästä että se näkyy liian vähän aluehallinnon tasolla

ja kun on maa jonne kuitenkin hyvin paljon apuponnisteluja suunnataan eri tahoilta herää kysymys onko hallinto toimiva tässä suhteessa

yksi ratkaisu täytyy löytyä siitä että apu kohdentuu enemmän alueiden tasolle enemmän paikallistasolle ja etsitään niitä väyliä miten tätä apua sinne saadaan perille

edus ta jaa no kai riksraksu muuten

täytyy vaan teen suosionsa väen sijaan tämän silloin jäi kiinni enää farkkudivieringin ja teamista on viety vaan jättää se sinne soini

olemme täällä puhuneet paljon siitä miten tämä vaikuttaa suomeen mutta tietysti ihmisille jotka ovat tällä hetkellä siellä sotatoimien keskellä nämä vaikutukset ovat kaikkein dramaattisimpia

ihmiset ovat menneet hakemaan sukulaistensa luota suojaa ja liikettä on ollut sekä tänne länsi ukrainan suuntaan pääkaupungin suuntaan että sitten rajan yli venäjän puolelle

venäjähän on itse sanonut että lähes miljoona ihmistä olisi ollut liikkeellä sinne suuntaan ja tämä on tietysti tuonut heille vaikean tilanteen ja yhtä lailla avun tarvetta sillä puolella

arvoisa puhemies

konflikti ei valitettavasti vielä ole edes loppunut mutta siellä ovat lapset ilman kouluja siellä on paljon asuntoja tuhoutunut ja näin poispäin ja voi ajatella että kun päästään sitten siihen vaiheeseen että rauhansopimus syntyy niin itä ukrainassa on todellisia jälleenrakennustarpeita ja suomellahan voisi olla osaamista sitten tällaisessa tilapäisasumusten rakentamisessa tilapäiskoulujen parakkikoulujen synnyttämisessä jotta saataisiin siviiliväestölle mahdollisimman nopeasti se apu jonka he tässä tilanteessa tarvitsevat riippumatta siitä kummalle puolelle rintamaa ovat siellä itä ukrainassa jääneet

olisi ollut hyvä jos myös ministeri väyrynen olisi ollut täällä vakuuttamassa innostustaan lisätä kehitysyhteistyötä afganistanin kanssa koska mielestäni olisi hyvin tärkeää että kehitysyhteistyöpanostuksella tehtäisiin siellä enemmän

mitä on tehty läpinäkyvyydessä jotta näkisimme tarkemmin pankkien uudet rahoitusmekanismit joita näissä on käytetty

tietysti nämä ihmiset jotka ovat loukossa siviileinä tällä hetkellä sotatoimien keskellä ansaitsevat meidän kaiken sympatiamme ja apumme ja myöskin sen että sodan pelisääntöjä täytyy noudattaa

olisin halunnut kuulla valtiovarainministeriltä vielä tästä eteenpäin katsovasta näkökulmasta mitä vielä pitäisi tehdä nopealla aikataululla jotta nämä eu järjestelmät saadaan kuntoon

mielestäni tässä on se perustavanlaatuinen ongelma

yhdyn kyllä niihin jotka miettivät vähän sitä onko tavoitettu etelä afganistanin pataani pastuheimolaisia onko tehty riittävästi työtä sen eteen että nämä saataisiin myöskin heimona mukaan laajempaan rauhansopimukseen

ei voi sotavankeja marssittaa kaduilla eikä voi ihmisiä käyttää ihmiskilpinä tällaisessa tilanteessa

arvoisa puhemies

minä olen itse perhearvojen puolustaja ja minusta on hyvin tärkeää että mahdollisimman monella suomalaisella on mahdollisuus elää tavallista perhe elämää

tiedän omasta tuttavapiiristäni monia jotka ovat valinneet yksinäisyyden tai valinneet seksuaalisen suuntautumisensa peittelyn tai salailun hyvin yksinkertaisesta syystä

on vaikea mennä tuttavapiiriä tapaamaan vaikea mennä sukutapaamisiin vaikea mennä työpaikan juhlaan koska parisuhde ei ole sillä tavalla samalla tavalla tunnustettu avioliitoksi kuin muiden parisuhde on

arvoisa puhemies

me voimme yksinkertaisella lainmuutoksella huomisella äänestyksellä tuoda ihmisille tasa arvoiset mahdollisuudet elää tasapuolista perhe elämää

olette ministeri haglund puhunut lämpimästi pohjoismaisen ja suomiruotsi yhteistyön lisäämisestä jopa tuonne puolustusliiton suuntaan

olisin kysynyt antaako tämä budjetti nyt realistisia mahdollisuuksia ensi vuoden aikana lisätä yhteistyötä tehdä yhteisiä harjoituksia suomen ja ruotsin välillä ja myöskin yhtynyt tähän kysymykseen jonka edustaja jussi niinistö aloitti riittääkö tämä budjetti niihin lisääntyneisiin lentotarkkailutehtäviin ja ilmatilavalvontatehtäviin joita viime aikoina on ollut

arvoisa puhemies

tähän on jo kiinnitetty huomiota että näin isojen päätösten kuten kilpailukykypaketti on täytyy tulla kunnolliseen eduskuntakeskusteluun

näyttää että tässä keskustelussa on unohtunut yksi keskeinen asia ja se on se miksi tätä tehdään

sitten toinen kysymys liittyen tähän rauhanturvakysymykseen ja kriisinhallintatehtäviin

en ymmärtänyt tätä väärin liitetty kritiikkiä kun eurosta on kuitenkin suomalaisille ollut hyötyä alhaisen korkotason vakaan valuutan muodossa asuntovelallisille yrityksille

suomikin on vähentämässä läsnäoloa afganistanissa ja kuitenkin suomi on minusta hyötynyt siitä että olemme olleet mukana kansainvälisissä tehtävissä ja täydentäneet sitä kautta osaamistamme